ilmoitusvelvollisuuden osalta ratkaisevaa on mikä on kiellettyä ja mikä katsotaan tueksi

järjestötyöhön rinnastettava toiminta ei ole tukea seminaarilipuista sekä rahana tavarana palveluna tai muuna vastaavana saatu tuki ei ole järjestötoimintaa ja siten luetaan tukeen kuuluvaksi

kiellettyä mietinnön mukaan on ottaa tukea valtiolta kunnalta kuntayhtymältä kunnan tai valtion liikelaitokselta ja muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä

ruokahuollon pelaaminen ja elintarvikkeiden huoltovarmuuden turvaaminen ovat kansallisen maatalouspolitiikkamme tärkeimpiä tavoitteita

eun terveystarkastuksen neuvottelutulos oli maamme kannalta hyvä avaus purkaa oman maataloutemme ongelmavyyhteä

tämän mietinnön myötä toivon esityksen pohjoismaisen demokratian oleellisena osana vakauttavan vaalikampanjoita sekä tuovan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vaalikentille

vain kannattava tuotanto takaa pitkäjänteisen maataloustuotannon ja samalla kansallisen

historiallisista rasitteista huolimatta meillä on suuret mahdollisuudet taloudellisen ja kulttuurillisen yhteistyön kehittämisessä maiden välillä

demokratia on ehdottomasti sen väärti

vielä edustajat tee kiuru kenttiä vehkaperä ja sen jälkeen nesteen punavuoren paluu puhujalistan josta huoltovarmuuden

logistiikkaan liittyvät kysymykset ovat tärkeitä ja siellä on paljon kehitettävää niin maantieyhteyksissä rautatieyhteyksissä kuin lentoliikenteessäkin

viimeksi pari päivää sitten tuli toivomus että pietarin ja oulun välille saataisiin lentoyhteys että voitaisiin ihan säännöllisesti toimia

työsarkaa riittää

kielitaito on tässä ollut hyvin esillä

pikkuisen yllättää meidän jäykkyytemme ja joustamattomuutemme perusopetuksessa että eikö voida rajan pinnassa niitä kokeiluja jonkin verran viedä eteenpäin ja myöskin sitten muusta venäjän opetuksesta ja sen tarjonnasta huolehtia

täällä on ollut viisumivapaa vyöhyke esillä

meilläkin on oulangan ja paanajärven puistojen alueelle tämmöistä suunniteltu ja se kyllä moninkertaistaisi varmaankin matkailijamäärät siellä seudulla ja antaisi ulottuvuutta

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys arpajaislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta on perusteellisesti valmisteltu asia

tässä esityksessä täydennetään lakia säännöksillä joilla tehostetaan rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä sekä lisätään viranomaisten keinoja puuttua lainvastaiseen toimintaan

esitetyillä toimilla pyritään ennalta ehkäisemään riippuvuuden syntyä jo nuorena

kauppareissulla tavaksi tullut lasten muutaman lantin pelaaminen vanhemman seurassa voi olla karhunpalvelus riskin syntymiselle

sivistysvaliokunta on kyllä aidosti ottanut nämä asiantuntijat huomioon sekä tässä mietinnössä sen yksityiskohdissa näissä viidessä lausumassa että noin parissakymmenessä pykälässä joita tässä on muokattu

keskustan ryhmä on kyllä tähän prosessiin tyytyväinen miten se on voinut vaikuttaa omilla lausunnoillaan pieniinkin yksityiskohtiin tässä loppuvaiheessa

jää vain nähtäväksi mitä tuloksia näillä toimilla saadaan

puolitiessä kehittämistä olevia asioita ovat palkkatasa arvo naisten ja miesten kesken sekä vanhemmuuden kustannusten kohdentaminen

erilaisissa koulutukseen ja opiskeluun liittyvissä selvityksissä nousee monesti esille pohjoisen poikien heikompi tilanne

siellä on koulutusmotivaatio huono

se tietysti johtaa helposti työttömyyteen ja pitemmän päälle jatkuessaan syrjäytymisriskiin

kysynkin arvoisalta ministeriltä onko teillä mitään uusia eväitä tai hyviä lääkkeitä miten me voisimme tätä tilannetta kirkastaa pohjoisen poikien osalta

valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta ja maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö asiasta ovat äärimmäisen tärkeitä ja hyvin ajankohtaisia

selonteossa käsitellään turvallisuusongelmia arvioidaan tulevaisuuden muutostekijöitä sekä asetetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvät tavoitteet

ravintoketjumme pellolta pöytään kuvaava ketju alkutuotannosta teollisuuden kaupan sekä viennin ja tuonnin kautta kuluttajan käyttöön pöytään on maassamme kansainvälisesti vertaillen turvallinen

pullistelun aihetta ja varaa ei kuitenkaan ole sillä kemialliset fysikaaliset mikrobiset ja tuotantoriskit tuovat oman riskinsä ja uhkaa ruuan turvallisuudelle

terveisinä tuotannosta kentältä aivan kuten salissa on jo kuultu on tullut lammasyrittäjien käytännön huoli

maatiloilla tapahtuvissa teurastuksissa on elintarvikelainsäädännössä yleensä kilorajat sille mitä tiloilla voidaan käsitellä ja myydä suoraan

lammastaloudessa tuo raja on vähäisessä määrin tapahtuvat teurastukset

korkea omavaraisuus hyvä huoltovarmuus sekä terveellinen ja aromikas lähiruoka ovat kuvaavia trendikkäitä piirteitä elintarvikeketjullemme

tämä on hyvin tervetullut asia

liikunnasta ei tuossa meidän selonteossamme ollut juurikaan asiaa

hyvä on tiedostaa kuten valiokunta on todennut että tuonnin kasvu merkitsee kasvavia elintarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä

arvoisa puhemies

on hienoa todeta että sivistysvaliokunnan lausunto on noteerattu hyvin ruokapolitiikan mietinnössä

panostaminen lasten ja nuorten ruokakasvatukseen ja kestävän kehityksen edistämiseen varhaiskasvatuksesta lähtien on paikallaan

valiokunnan lausumat riskien hallinnan parantamiseksi ja alkuperäismerkintöihin liittyen ovat ajankohtaisia ja paikallaan

se olisi poliisille hyvä koska sitten olisi luotettava tutkintatulos sinne siirrettäisiin kokeneita vanhempia tutkijoita uransa loppuvaiheessa ja se olisi sitten hyvä yleisölle koska voitaisiin luottaa siihen että asia tehdään nopeasti

tämä sopimus joka nyt on poliisiylijohtajalla ja valtakunnansyyttäjällä on tietysti myönteinen askel mutta minusta se ei ole riittävä

söderman ihan oikein toteaa että ei varmasti nykyisen lain rangaistuksia ankaroittamalla mutta kyllä nämä minimit ovat alhaisia

jos ajatellaan että törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö minimi yksi vuosi ja maksimi kymmenen vuotta niin kyllä se haarukka on liian suuri mutta oikeuslaitoksillahan on sitä tilaa käyttää ja sitä he käyttävät ihon alla pääse koko alaa ihan alasektorilta

kritiikissä hallituksen esitystä kohtaan on usein huoli metsästysharrastuksen hankaloitumisesta ja erityisesti nuorten vieraantumisesta harrastajakunnasta

metsästyksen pariin on saatava nuoria jotta metsästäjien yhteiskunnallinen vastuu riistanhoito liikenneturvallisuus ja kestävä kehitys luonnossa voi toteutua

arvoisa puhemies

nyt kun me tätä lakia säädämme käsittelemme valiokunnassa meidän pitää aseturvallisuuden ohella myös nuorten harrastusmahdollisuuksista huolehtia jotta metsästäjien tulevaisuus myöskin turvataan

tämä tarkastusvaliokunnan mietintö on mielestäni mielenkiintoista luettavaa vaikka kritiikkiäkin nykyisestä käytännöstä on tullut

palaute asianosaisilta yksiköiltä on ollut uudistuksen jälkeen yllättävän myönteistä ja henkilökuntakin on tyytyväistä nykyiseen toimintaan

huolella kävin läpi mietinnöstä koulutukseen liittyvän osion

koulutuksen määrällinen ennakointi mitoitus ja kohdentaminen ovat lempiaihe koulutusta tarkastelevissa raporteissa

järjestelmäämme on vuosien saatossa kehitetty mutta ammattitaitoisen työvoiman ja työnantajien kohtaanto ongelma on edelleenkin olemassa

kuusamo on hyvä esimerkki ykkösvaiheessa todella paljon valtionosuutta menettäneistä kunnista

muotivirtauksetkin vaikuttavat tähän tilanteeseen

kysymys on melkeinpä ikuisuusongelmasta

hallitusohjelmaa tehtäessä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa elikkä kesua laadittaessa vuotuisissa kehyspäätöksissä ja budjettipäätöksessä tälläkin vaalikaudella on tätä mitoitusta käsitelty

valiokunnan toteamukset jäävät melko yleiselle tasolle mutta oikeastaan kaikki se asia on kumminkin paikkansa pitävää

arvoisa puhemies

juuri valmisteltavana olevassa aluehallinnon uudistuksessa koulutuksen ennakointi on keskeisessä asemassa

elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten eli elyjen tehtävänä on yhteistyötahojen kanssa ennakoida koulutustarvetta ammatillisessa koulutuksessa aikuiskoulutuksessa ja korkeakouluissa

heinolan reumasairaalan kohtalo on surullinen seuraus jäykän sairaalanhallinnon vaikeudesta sopeutua laskeviin asiakasmääriin ja hoitoihin sekä korkeiden kustannusten kierteeseen

nyt erityisesti lapsipotilaat tarvitsevat kiireesti korvaavia hoitoja

reumasairaala ei ole aivan kuten on kuultu ainut erikoistunut valtakunnallinen sairaala

arvoisa ministeri päihderiippuvaisten hoidon käyttöasteen kehitys muun muassa a klinikkasäätiössä on saman tyyppinen kuin reuman

miten heinolan tilanteesta otetaan opiksi kun tai jos muiden valtakunnallisten erikoissairaaloiden taloudelliset ongelmat syvenevät

arvoisa rouva puhemies

kauan odotettu kaivoslaki on nyt uudistumassa ja on pitkän käsittelyn myötä muuttunut ja parantunut

maassamme on suuret mineraalivarat ja kiinnostus luonnonvaroihimme on kasvanut

onko maallamme malttia vaurastua on edesmenneen presidenttimme kysymys joka nytkin on ajankohtainen

kaivostoiminnan volyymit ovat kasvamassa räjähdysmäisesti

arvoisa herra puhemies

lähetekeskustelussa on tässä laajakaistarakentamisen tukeen liittyvän lain muuttaminen

kaivosviranomaisten sijasta valtioneuvosto ratkaisee uraanin ja toriumin tuottamista koskevat kaivoslupa asiat

hanke on edennyt tuon päätöksen jälkeen ripeästi

maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja asutusalueiden hankkeista joihin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea

aivan kuten debattipuheenvuorossani totesin jos uraani tulee sivutuotteena niin siltä osin tässä on vielä aika paljon kysymyksiä ja varmaankin tulevat käytännöt tulevat osoittamaan sen onko tämä laki toimiva myös niissä tilanteissa

tätä vaihetta on edeltänyt telealan yritysten kanssa neuvottelu jossa on selvitetty kaupallisesti syntyvien verkostojen laajuus ja siihen loppualalle ovat sitten nämä maakuntien liittojen hankkeet syntymässä

myönteistä palautetta opposition kritiikistä huolimatta tulee kentältä aika paljon viimeksi eilen pudasjärvellä

yksi ihmetyksen aihe tässä esityksessä kuitenkin on ja myöskin valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt siihen huomiota

yhdyn niihin läpyttäjien loukkoon jotka ministeriä ovat kannustaneet jatkotoimiin

valtion tukea voi hakea viestintävirastolta

tänä vuonna tuota summaa ei ole

viime vuosina viimeistään meille kaikille on valjennut se että maaseudun yritystoiminta koulutus ja väestön viihtyminen vauvasta vaariin ovat riippuvaisia laajakaistan toimivuudesta

kehitys on ollut sinänsä hyvä mutta edelleenkin hitaita linjoja on paljon käytössä

tasa arvosta on täällä salissa puhuttu laajakaistan osalta

kaiken kaikkiaan voin sanoa kyllä oppositiolle että ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen osalta palaute tällä vaalikaudella on ollut poikkeuksellisen myönteistä

jo aikaisemmin viime vuonna hallituksen esityksestä aikuisopintotukea uudistettiin

nämä etuudet ovat hyvät

työttömät ovat saaneet vuoden alusta mahdollisuuden suorittaa loppuun tutkintonsa ja tehdä puuttuvan gradun etujen kärsimättä

rakentaminen on yksi hyvä elvyttävä ja työllistävä toimiala

lääninhallituksissa on pitkät listat eri kouluasteilla hyvistä suunnitelmista

arvoisa ministeri eikö nyt olisi ihanneaika tehdä linjaus ja periaatepäätös koulutuksen perustamishankinnoista ja lisätä määrärahoja rakentamiseen jotta nämä hyvät hankkeet saadaan toteutukseen lähitulevaisuudessa

vapaan sivistystyön oppilaitok siahan ovat kansanopistot kansalaisopistot opintokeskukset liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot

arvoisa puhemies

tavoitteet ja tehtävät asetetaan uudelleen

lämmitystavan valinta on maaseudulla soveltuva tapa hillitä sähkön ja öljyn kulutusta

perinteiselle ja terveydelle erinomaiselle hirsirakentamiselle kohtuuttoman tiukat rakennusnormit tuovat hankaluuksia

uudistukseen sisältyy myös se että lääninhallitus on korvattu aluehallinnon tulevaa uudistusta ennakoiden elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseksi elikkä elyksi

kysynkin arvoisalta ministeriltä

miten perinteikkään hirsirakentamisen toimintaedellytykset kilpailukyky ja yrityksissä olevat työpaikat voidaan turvata rakennusnormeja uusittaessa

mutta oikeastaan muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa ei ole tullut esille